pääministeri on huippukokouksessa suomea edustamassa ja myöskin tässä meidän linja on varsin tiukka eli esitämme leikkauksia komission tekemään esitykseen

tuo hallinto oikeuden päätöshän totesi että näiden kreikkalaisten pankkien nimet pitää jatkossakin salata koska ne kuuluvat liikesalaisuuksien piiriin mutta muuten sopimus on avoin ja julkinen

mitä tulee rahanpesuun niin minusta on selvä asia että suomi ei missään olosuhteissa hyväksy rahanpesua eikä laittomuuksia

sen sijaan hallitus on varautunut tähän rakennemuutokseen joka nyt hyvin vahvasti meidän yhteiskuntaamme koettelee ensi vuoden budjettiesityksessään karsimalla työllisyysmäärärahoja vaikka se on itsekin ennustanut niin kuin täällä moni ministeri on todennut rakennemuutoksen jatkuvan metsäteollisuudessa

euroryhmässä ei tänään päästä sopuun ei päästä uusissakaan kokouksissa ja kun tuo tiistai koittaa niin ajaudutaan tilanteeseen jossa kreikka on maksukyvytön

tämä on jo puhtaasti kansalaisten oikeusturvan kannalta ollut merkittävä ongelma ja epäkohta

eli viesti jolla hallitus haluaa yrityksiä lähestyä tällä verouudistuksella on se että suomessa kannattaa kasvattaa yritystään ja sitä kautta myöskin investoida ja työllistää uusia henkilöitä

juuri tästä syystä myös osana raamisopimusta on kaksi asiaa joita tällä hetkellä laitamme juuri aktiivisesti selvitykseen

hallitusohjelma ei siis perustu tasaveroihin

luomme määräaikaisen kasvukannustimen jonka kautta yksityinen sijoittaja saa verovähennyksen sijoittaessaan listaamattomaan kasvuyritykseen

tasaveroa kansalainen ei voi omilla toimillaan kiertää

siinä tapauksessa että kansallisvaltiot pääomittavat pankkeja olisi tärkeää että tuo pääomittaminen on vastikkeellista ja vasta aivan viime hädässä voidaan ajatella että tuota ervvtä eli väliaikaista kriisimekanismia käytetään pankkien pääomittamiseen

me esitimme myöskin nelikantaista laajapohjaista työryhmää jonka avulla olisimme voineet löytää uusia toimia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi

euromaiden valtiovarainministereiden lauantaina käsittelemässä espanjan lainapäätöksessä oli kysymys poliittisen sitoumuksen antamisesta espanjan lainoittamiseen ja sitä kautta euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseen

erityisesti muutamissa yhtiöissä nämä palkitsemisjärjestelmät ovat riistäytyneet käsistä ja on ihan ymmärrettävää että se sotii ihmisten oikeudentuntoa vastaan ja siihen pitää puuttua

toinen koskee yritysten tutkimus ja kehityspanostuksia voisimmeko verokannustimen kautta olla kannustamassa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä tekemään enemmän tutkimus ja kehitystyötä

arvoisa puhemies

tällä hetkellä euroryhmä on tilannut ulkopuoliselta toimijalta tilintarkastusyhtiöltä selvityksen joka läpikäy kyproksen rahanpesun vastaisen lainsäädännön ja käy läpi ennen kaikkea sen miten tuota lainsäädäntöä maassa noudatetaan koska paperilla lainsäädännöllä asiat kyproksella ovat kunnossa mutta kysymys kuuluu noudatetaanko lakeja ja mikä on maan tapa eli ovatko asiat tältä osin myöskin kyproksella niin kuin niiden pitäisi olla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

me olemme esittäneet vaihtoehtobudjetissamme nuorten yrittäjien starttirahan pidentämistä työharjoittelu koulutuspaikkojen lisäämistä kuntien ja valtion tukityöllistämisen lisäämistä ja monia muita konkreettisia ehdotuksia

ehkä muista asioista nostan esille kaksi

spekulointi milloin kreikan romahtamisella ja milloin euron hajoamisella ei vie meitä yhtäkään askelta lähemmäs asioiden ratkaisua vaan sen sijaan se kaataa ainoastaan lisää vettä markkinoiden myllyyn

tästä hallituksen karsimisesityksestä tulevat kärsimään rakennemuutoskunnat työntekijät heidän perheensä ja myös kaikki ne työntekijät jotka ovat riippuvaisia metsäteollisuudesta

ervv ilmoitti tänä keväänä että koska kreikan lainojen laina aikaa pidennetään on myös euromaiden antamien takausten voimassaoloaikaa pidennettävä

pääomatuloverosta tehdään progressiivinen eli maksukyvyn mukaan määräytyvä suurten perintöjen verotusta kiristetään ja eniten suurituloisille kohdistuvia verovähennyksiä karsitaan

hallitus itse on näyttänyt esimerkkiä kohtuullisuudessa koska me olemme leikanneet ministereiden palkkoja viidellä prosentilla ja aika harvassa yhtiössä johto itse on toiminut samalla lailla

toinen on sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston verokohtelu johon esitämme muutosta joka lopettaa erityisesti listattujen yhtiöiden puolella epäterveen voitonjakokäytännön eli käytännössä veronkierron

arvoisa puhemies

toinen liittyy kasvuyrittäjyyteen ja siihen voisimmeko jonkinlaisen veroporkkanan kautta olla tukemassa yrityksiä kasvamaan ja myöskin saamaan enemmän pääomia ja sijoituksia yrityssektorille

luulen että edustaja mäkipään ohella moni muu suomalainen tietää että minun tavoitteenani neuvotteluissa ei ollut arvonlisäveron korottaminen mutta me jouduimme tekemään kompromisseja ja tämä hallitus on osoittanut päätöksentekokykynsä monessa vaikeassa asiassa niin myöskin tässä yh teydessä jolloin joudumme etsimään valtiolle lisää verotuloja jotta valtion velkaantuminen pystytään taittamaan

osatyökykyisten työllistymiseen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen tehtiin erityisiä kohdennuksia

eli tässä mielessä pidämme tärkeänä että myöskin sijoittajat osallistuvat tämän kriisin hoitoon jonka syntyynkin he ovat olleet osallisina

mutta toivottavasti tulevaisuudessa taloustilanne kääntyy paremmaksi ja enää uusia korotuksia emme joudu tekemään ja jos joudumme tekemään niin niin kuin aikaisemmin sanoin siinä yhteydessä on myöskin mielestäni perusteltua selvittää millä tavalla kuljetusyrittäjiä voidaan tässä tilanteessa tulla valtiovallan puolelta vastaan

olin hyvin iloinen siitä arvoisa puhemies että tämän viikon tiistaina poliittiset nuorisojärjestöt ja opiskelijajärjestöt lähes kaikki tekivät esityksen jossa he esittivät nuorisosopimusta solmittavaksi suomessa

onko hallitus valmis nyt täydentämään ensi vuoden budjettiesitystään niin että näitä karsittuja työvoimamäärärahoja muun muassa voitaisiin lisätä

selvitys budjetin tulonjakovaikutuksista kertoo nyt kaikille epäileville tuomaille ja vastarannankiiskille että hallituksen esitysten tulonjakovaikutukset ovat kokonaisuudessaan selvästi tuloeroja vähentäviä

ensinnäkin euromaiden valtiovarainministereiden periaatepäätöksen mukaisesti laina myönnetään valtiolle tai valtion takauksella toimivalle pankkitukivirastolle

me olemme valtionyhtiöiden osalta käymässä läpi palkitsemisjärjestelmät ja sen ohelle tietenkin toivon että myöskin työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä voisimme katsoa sellaisia periaatteita jotka olisi hyvä ottaa käyttöön elinkeinoelämässä laajemmaltikin palkitsemisen osalta

me olemme vaatineet pankkiveron käyttöönottoa myöskin rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa ja jo viime keväänä kun kreikan tukipaketti oli käsittelyssä me pidimme välttämättömänä sitä että myöskin rahoituslaitokset pankit ja luotonantajat osallistuvat kriisin jälkitalkoisiin ja ottavat vastuuta kriisin hoidosta

tätä selvitystä euroryhmä nyt odottaa ja tämä selvitys on myöskin euromaille muun muassa suomen vaatimuksesta luvattu toimittaa ja mitään päätöksiä kyproksen lainaohjelmasta ei ole näköpiirissä ennen kuin tuo selvitys on myöskin saatu

arvoisa puhemies

vaikeina aikoina kansalaisten keskinäinen luottamus on kullanarvoista

toinen esille nostamani asia koskee osuuskuntien verotusta

se tarkoittaisi sitä että nyt laajapohjaisesti valmisteltaisiin toimenpidepaketti jolla parannettaisiin nuorten työllisyyttä ja myöskin nuorten hyvinvointia

ja koska taloustilanne on vaikeampi kuin esimerkiksi vielä viime syksynä alkusyksystä näytti ja tuo sopeutustarve on suurempi niin hallitus halusi myöskin kuulla hyvin laajasti talouden asiantuntijaa ennen kuin se tekee päätöksiä ensi vuoden budjetin osalta mutta myöskin kehyskauden osalta koska me emme halua omin toimin olla lisäämässä työttömyyttä tai heikentämässä talouskasvua

ottaen huomioon suomen kansantalouteen ja julkiseen talouteen liittyvät ja paljon puhutut erityisesti väestön ikääntymisestä syntyvät haasteet on tärkeää huomata uskottavuutta ja luottamusta heijastavien valtionlainojen korkojemme toisaalta olevan kansainvälisesti vertaillen erittäin alhaiset

yhteiset ponnistukset niin julkisen talouden sopeuttamiseksi uusien työpaikkojen luomiseksi kuin rakenteidenkin uudistamiseksi on helpompi tehdä kun luottamus on vahvaa

arvoisa puhemies

hallitus jatkaa näin niitä oikeudenmukaisuuden toimia joilla vaikean taloustilanteen oloissakin helpotetaan heikoimmat ase osa on viensuu alais ten pi l p i e p

osuuskuntien verotuksen osalta me huomioimme lausuntopalautteen siten että itse asiassa jäsenen verokohteluun tullaan palaamaan erikseen erillisellä valmistelulla

osinkoverotuksen uudistuksella kannustetaan yrityksiä sijoittamaan voittonsa uuteen tuotantoon ja innovaatioihin ei jakamaan niitä voittoina omistajille

ervv takauslain mukaan varainhankintaa koskevia takauspäätöksiä voidaan tehdä enintään tämän vuoden kesäkuun loppuun

opintotukijärjestelmää uudistetaan hallitusohjelman ja hallituksen rakennepoliittisen kannanoton mukaisesti tukemaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista

sdp tukee tätä nuorisosopimusta ja kun nyt tulkitsin että aition molemmin puolin olemme molemmat huolissamme tämän nuorisotyöttömyyden kasvusta niin kysyisinkin teiltä valtiovarainministeri katainen

arvoisa puhemies

toinen tie on paluu myrskyn silmään kaaokseen jonka seurauksia euroopan taloudelle ei kukaan pysty ennakoimaan

edustaja on siinä oikeassa että korjausvelkaa meidän tieverkostoon on varmasti syntynyt usean hallituksen aikana usean vaalikauden aikana

kriisimaiden omien toimien lisäksi yksityiset sijoittajat osallistuvat kreikan toisen paketin yhteydessä palon sammuttamiseen erittäin poikkeuksellisella tavalla

hallituksen työlinja näkyy myös siinä että riihessä päättämämme uusi joustava hoitoraha antaa paremmat mahdollisuudet pienten lasten vanhemmille yhdistää työnteko ja arvokas lasten kanssa vietetty aika

me uskomme että muutoksiin on tarvetta mutta ne muutokset halutaan valmistella myöskin hyvässä yhteistyössä osuuskuntaväen kanssa ja tästä syystä jäsenen verotusta ei tähän yhteyteen kytketty

hallitus halusi suojella päiväkoteja sairaaloita kouluja ja vanhuspalveluita ja se tarkoittaa sitä että säästöjä on löydettävä muualta

mutta tämä oli ministeri katainen keväällä teidän mielestänne täyttä bluffia

ylipäänsä verotuksen oikeudenmukaisuus lisääntyy sitä kautta kun se periaate että jokainen maksaa veronsa maksukyvyn mukaan hallituksen toimien seurauksena näkyy verotuksessa entistä paremmin

tuetteko te tämän kaltaista laajapohjaista nuorisosopimusta ja voitteko tässä meille luvata että hallitus kutsuu eri osapuolet koolle valmistelemaan tällaisen sopimuksen syntymistä

kaaos voi syntyä käytännössä kreikan hallitsemattomasta konkurssista joka uhkaisi vetää italian espanjan portugalin irlannin lisäksi ehkä vielä muitakin maita mukaan kriisiin ja viime kädessä koko euroopan kiihtyvään talouskurimukseen

päinvastoin me haluamme synnyttää uusia työpaikkoja me haluamme luoda talouskasvulle edellytyksiä mutta samaan aikaan me olemme huolestuneita totta kai myöskin valtion velkaantumisesta

tässä me itse asiassa jouduimme aika tiukan valinnan eteen koska meidän täytyi pohtia sitä jätämmekö tekemättä uusia liikennehankkeita jotka itse asiassa oli jo osittain laitettu liikkeelle tai jotka ovat paraikaa lähdössä liikkeelle muun muassa liikennepoliittisessa selonteossa yhdessä sovitun mukaisesti vai teemmekö säästöjä tänne niin sanotun perustienpidon puolelle niin että sitä kautta nuo säästöt jakautuvat sitten huomattavasti tasaisemmin

yhdessä yksityisen sektorin rahan kanssa kasvurahastojen yhteenlasketun pääoman arvioidaan nousevan lähemmäs miljardiin euroon muutaman lähivuoden kuluessa

valtionvelan korkokustannusten kehityksen taustallahan on keskeisenä tekijänä juuri valtioille lainaavien tahojen arvio maiden julkisen talouden hoidosta

kreikalle on nyt tehty kaksi lainaohjelmaa